myymällä altia nimenomaan halutaan edesauttaa sitä että ei makseta veroja suomeen ja edelleen toiminta voidaan myös siirtää kokonaan muualle

kysyisin nyt sitä onko riittävästi kunnille painotettu sitä että tähän tehtävään pitää irrottaa riittävästi henkilöstöä

toinen kysymys

minkä ihmeen takia hallitus nyt lähtee altian myymiseen

lisäbudjetin rahoittaminen ei voi olla siitä kiinni

eli onko nyt tämän lähentymisen myötä myös nähtävissä että krimin alueella voitaisiin saada jotain ratkaisua aikaiseksi ja voidaanko niistä pakotteista jollakin aikavälillä luopua

emme kannata altian myymistä vaan vastustamme sitä

jos norjassa aletaan nopeasti hoitaa sitä ja esimerkiksi näihin keuhkokuumeisiin sitten annetaan tätä lääkettä niin eikö vielä olisi syytä harkita että myös suomessa olisi mahdollisuus saada tehokasta lääkettä niin että tällaisia viruksen aiheuttamia keuhkokuumeita ei välittömästi synny

on varmasti totta että tällaiset vakavat tragediat vaativat paljon pohdintaa myös sen suhteen millä tavoin voidaan ennakolta puuttua

tässä keskusteltiin siitä miten kauan kestää sen ansiosidonnaisen työttömyysturvan saaminen

ongelmahan ei synny vuodessa eikä kahdessa vaan vuosikymmenten myötä ja silloin tarvitaan totta kai tätä kouluviranomaisten ja sosiaaliviranomaisten yhteistyötä

miksi norjalaiset saavat lääkettä mutta eivät suomalaiset

sen vuoksi kysyisinkin eikö olisi syytä kuitenkin ottaa euroopan unioniin tällainen sosiaalinen ulottuvuus että jokaisessa euroopan unionin maassa olisi velvollisuus maksaa vähimmäissosiaaliturvaa kaikille kansalaisille

kun ihminen ei saa työttömyyskorvausta palkan tulo loppuu ja toimeentulotukeakaan ei saa niin miten ihmeessä ihminen sitten elää

onko hallitus valmis viemään tätä eteenpäin

teillä oli selkärankaa vaihtaa ministeri joka oli kompuroinut yksityiselämässään

totta kai sitten meillä esimerkiksi suomessa pitää olla mahdollisuus maksaa suurempaa sosiaaliturvaa niin kuin tälläkin hetkellä ja hyvinvoivissa maissa näin tehdäänkin

onko teillä nyt selkärankaa vaihtaa ministeri joka selkeästi on laiminlyönyt työtehtäviensä hoitamisen koska jo aikaa sitten olisi pitänyt muuttaa tämä suomalainen aselainsäädäntö

onko hallitus siinä mielessä valmis edistämään tällaista tasavertaista eli että jokaisessa maassa pakotetaan perimään sitä vähimmäisveroa ja samalla pakotetaan ne maat huolehtimaan omista köyhistään ettei tarvitse nähdä sitä suurta hätää mitä esimerkiksi näiden romanian ja bulgarian kerjäläisten osalta näemme

herra puhemies

varmasti ensimmäinen ja hyvä askel on se että valtion johdossa huolestutaan ja tunnustetaan se että yhteiskunnassa on ahneutta ja erityisesti huippujohtajilla sitä tuntuu esiintyvän

herra puhemies

sen lisäksi valtiolla on syytä toimia esimerkkinä ja toimia myös valtio omisteisten yhtiöiden järjestelmien parantamiseksi

on totta että kymmenkunta vuotta tässä eduskuntasalissa on keskusteltu ikäihmisten hoivasta ja on ollut tuolla portaillakin mielenosoituksia inhimillisen vanhuuden puolesta ja siinä mielessä mikään puolue tai hallitus ei oikeastaan voi röyhistellä rintaansa koska kaikki olemme syyllisiä siihen että tämä asia ei ole edennyt

herra puhemies

julkisuudessa oli tietoa siitä että perussuomalaisetkin ovat käynnistäneet puoluetuella ajatuspajan ja sieltä on tullut tutkimus siitä mitä nyt tämä euroopan rahoituskriisi aiheuttaa suomelle

haluaisinkin kysyä kun tämä ensi askel on otettu tunnistettu ahneus ja tuomittu se mitä nyt sitten aiotaan tehdä ja mitä suunnitelmia on olemassa

vasemmistoliitto on pitkään jo esittänyt korjauksia pääomatulojen ja ansiotulojen verotuksen epäoikeudenmukaiseen suhteeseen

olin aika hämmästynyt kun huomasin että lopputulemana oli se että suomen taloudelle on kaikkein parasta ja kaikille ihmisille suomessa on parasta se että säilytään mukana euroalueessa taataan sillä tavalla työpaikkoja suomessa ja kerätään myös niitä veroja joilla voidaan sitten maksaa työttömien ja sairaiden ja vähävaraisten tukia

vielä jos lyhyesti saisin tähän samaan kysymykseen sen kun tuli esille tämä hyvä veli verkosto niin uskon että jos pörssiyhtiöiden johdossa olisi enemmän naisia samalla tavalla kuin muualla yhteiskunnassa alkaa johtopaikoilla olla niin tästä hyvä veli verkostostakin päästäisiin eroon

siinä mielessä kysyn että kun suuria ongelmia on laitoshoidossa erityisesti siinä että on liian vähän henkilökuntaa mutta myös siinä että kädet eivät riitä ja rahat eivät riitä ehkäpä se kuntauudistuskin voi antaa tähän vähän apua jos lähdetään palvelut edellä ja palvelut nostetaan siellä ykkösasiaksi mutta ruotsissa on järjestelmä jossa henkilökunnalla on tavallaan velvollisuus eteenpäin viedä vanhusasiamiehelle näitä ongelmia jos nähdään epäinhimillistä hoitoa

olemme myös kritisoineet vahvasti sitä minkä takia tällaisessa tilanteessa lähdetään mittaviin verohelpotuksiin kaikkein hyvätuloisimmille

onko hallitus tekemässä jotakin tämän asian eteen

ja samalla tavalla tässä tutkimuksessa ilmeisesti kävi ilmi kuten perussuomalaiset ovat väittäneet että jos kreikka heitetään ulos euroalueesta niin siitäkin seuraa suomelle lisää työttömyyttä

nyt jo puhemies niinistö ja kansainvälinen valuuttarahastokin ovat tulleet vasemmistoliiton linjoille ja tarjoan kyllä ihan teillekin tässä mahdollisuutta

tämä oli hyvin huojentava tieto että perussuomalaisetkin ovat tällaiseen lopputulokseen päätyneet

onko tähän lakiin tulossa tällainen henkilökunnan oikeus ja velvollisuus kertoa asioista

alkakaa verottaa pääomatuloja samalla tavoin kuin ansiotuloja niin saadaan valtiolle lisää rahaa niiltä tahoilta joilla on mahdollisuus ja varaa osallistua näihin yhteisiin talkoisiin

onko nyt varmaa että sijoittajavastuu toteutuu harmaa talous kitketään ja veroparatiisit suljetaan mikäli tällaiseen lähdetään

mutta te ministeri brax otitte esiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tutkimusta koskevan lain joka on meillä käsittelyssä eduskunnassa ja joka vaikuttaa ihan hyvältä lailta sinänsä mutta ongelmana on se että resurssit ovat niin vähäiset että tutkintaan pääseminen tällä hetkellä näissä tapauksissa saattaa kestää kuukausia jopa vuoden mikä on aivan käsittämättömän pitkä aika kun ajatellaan lapseen kohdistuvaa seksuaalirikosta

sen lisäksi uhat ovat erilaisia nykyään on tietoturvauhkia ympäristöuhkia jotka ovat paljon suurempia ja sen lisäksi tämä koulutettava miesikäluokkakin pienenee

sitten toinen asia on että tämä laki ei koske lapsiin kohdistuvia väkivaltarikoksia joihin olisi hyvin luontevaa myös sitä laajentaa

tässä viime viikolla jo keskustelimme ukrainan tilanteesta ja päivänselvää on että venäjä on rikkonut kansainvälistä oikeutta ja on ollut parempi puuttua tilanteeseen taloudellisin pakottein kuin siten että oltaisiin vielä lisää aseita sinne laitettu

sen lisäksi tällaisena taloudellisena aikana kun kaikilta muilta hallinnonaloilta mietitään säästöjä miten voi olla että perussuomalaiset nostavat suurimmaksi rahanmenon kohteeksi puolustusvoimat ja nimenomaan armeijan rahoittamisen ja aseiden hankkimisen

tähän sosiaaliturvaan liittyvät myös eläkkeet ja aika paljon kansalaiset ovat huolissaan siitä miten eu järjestelmä vaikuttaa esimerkiksi meidän työeläkejärjestelmäämme

tämä on oikeastaan nyt alleviivatusti koko eduskunnan yleisradion rahoituksesta ja tulevaisuudesta päättämistä ja minusta se on ministeri kiurulta ja myös kaikilta eduskuntaryhmiltä oikein hyvä lähtökohta

mutta kysyn tästä resurssikysymyksestä

kun tämän meidän järjestelmämme mukaan rahastoidaan nämä työeläkkeet ja eläkkeellä olevat sitten saavat siitä maksua niin minkälaista uhkaa eun taholta sitä kohtaan tulee

herra puhemies

yritysten toimintaan vaikuttaa myös laaja harmaa talous joka vie kilpailun mahdollisuudet niiltä yrittäjiltä jotka pelaavat reilulla pelillä ja toisaalta myös vie valtiolta paljon verotuloja

sen lisäksi suomi on diplomaattisesti toiminut erinomaisesti presidentti niinistö on tavannut presidentti putinin presidentti porosenkon ja siinä mielessä olemme olleet aktiivisia

herra puhemies

minusta se oli se että se ei millään tavalla ottanut huomioon ihmisen maksukykyä

nykyisen hallituksen ohjelmassa on hyvin selkeästi linjattu tämän hallituksen suhtautuminen nato kysymykseen eli suomi ei valmistele jäsenyyttä eikä sitä hae ihan riippumatta siitä mitä jonkun naapurimaan sotilas esittää mielipiteenään ja ihan riippumatta siitä mitä opposition perussuomalaiset ehkä toivovat tai haluavat

herra puhemies

mutta tällaisessa tilanteessa että ollaan menossa kohti rauhaa ja kohti sitä ratkaisua jos siinä vielä pakotteita lyödään lisää päälle se on vähän kuin jos pikku lapsi tekee niin kuin käsketään ja sitten lyödään sormille vielä viivoittimella

hallitusohjelmassa on hyviä kirjauksia siitä että tällainen harmaan talouden torjunta nostetaan ihan ykköseksi ja siihen suhtaudutaan vakavasti mutta kansalaiset kysyvät mitä toimenpiteitä

olkoon sitten mikä talousarvion tekijä tahansa tai mikä suhdanteiden arvioinstituutti tahansa niin vaikka ajatellaan että nousukausi olisi alkanut tai laman syvin kuoppa olisi ohitettu niin kaikki arvioivat että työttömyys tulee vakavasti lisääntymään ensi vuonna

julkisuudessa olleiden tietojen mukaan ulkoministeri tuomioja olisi halunnut että suomi olisi vastustanut näiden pakotteiden voimaan astumista nyt

itse näkisin kuitenkin että suomen tärkein kansainvälinen viitekehys on yk ja toiminta ykssa ja olisin siitä halunnut kysyä ministereiltä millä tavalla tähän puoleen aiotaan panostaa

onko hallitus tekemässä jotakin harmaan talouden kitkemiseksi

herra puhemies

ja pääministeri kun sanoitte että kolmen viikon kuluttua eu purkaa sen päätöksen niin eikö se ole niin että yksikin maa voi estää sen päätöksen purkamisen kun myös sen purkamisen tulee olla yksimielinen

ihan hyvä että nämä harjoitukset yhdysvaltojen kanssa tai kaikki nämä yhteensä ovat tulleet julkisuuteen ja niistä keskustellaan mutta kyllä minä pitäisin vielä tärkeämpänä sitä mitä oikeasti tehdään kuin sitä kuinka siitä tiedotetaan

tarkoittavatko teidän englanninkieliset exit strategianne sitä että hallitus vetää omat toimensa pois ja jättää työttömät yksin selviytymään tästä lisääntyvästä työttömyydestä pienillä työttömyyskorvauksilla olevat ikääntyvät pitkäaikaistyöttömät ja nuorisotyöttömyys lisääntyy

minkälaisia suunnitelmia siitä on että me saisimme tällaisen rauhanomaisen viitekehyksen ja pystyisimme enemmän vaikuttamaan maailmanrauhaan kuin esimerkiksi naton jäsenenä

arvoisa herra puhemies

totta kai se on huolestuttavaa jos hallituksen piirissä katsottiin että tämä ei ole mitään erityistä edes tällaisessa tiukassa jännittyneessä diplomaattisessa tilanteessa että hallituksen mielestä on aivan normaalia että yhdysvaltalaiset joukot tulevat suomeen harjoittelemaan

en tässä nyt epäile sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia arvioida vaan sitä että siellähän on aivan liian vähän sosiaalityöntekijöitä

mitä yk voi tehdä tässä tilanteessa

mitä te oikein aiotte tehdä näille asioille

yksi ongelma on se iso ongelma että puolet näistä työttömistä nuorista on vailla ammatillista koulutusta ja kysynkin

onko niin että hallitus on nyt antanut ulkopolitiikan diplomatian mennä täysin puolustusvoimien ehdoilla puolustusministeri etunenässä

ja ammatillisen koulutuksen osalta iso ongelma on se että moniin koulutuksiin kuuluu pakollisena työharjoittelujakso työssäoppimisjakso ja nyt näitä paikkoja ei ole eli se koulunkäyntikin keskeytyy niin ettei edes voi valmistua siihen ammattiin

minusta on aivan käsittämätöntä että hallitus ja sata kansanedustajaa täällä ovat sitä mieltä että vielä sitäkin summaa voidaan pienentää ja samaan hengenvetoon puhutte masennuksesta

missä on meidän perinteinen ulkomaan diplomatia rauhan rakentaminen rauhanvälitys

onko se jäänyt täysin varjoon

mitä tälle kipeälle ja hyvin ajankohtaiselle asialle ollaan tekemässä

eikö teillä omatunto soimaa

hyvät edustajatoverit

herra puhemies

viime vaalikaudella tämä lepäämässä oleva vaalitavan muutoslaki herätti meidän eduskuntaryhmässämme kovin paljon keskustelua ja loppumetreillä äänestettäessä ryhmämme jakautuikin suurin piirtein kahtia

eniten ehkä tässä uutisessa eilisessä ja tämänpäiväisessä järkyttää se että samaan aikaan kun yritys jakaa omistajilleen osinkoa ja voittoa irtisanotaan

ministeri braxille voin ihan suoraan ylimalkaisestikin sanoa että jos tulee ilmoituksia joissa on usean kymmenentuhannen euron suuruinen lahjoitus joka ilmoitetaan saadun yhdeltä lahjoittajalta olkoonkin tukiyhdistys tai muu niin kyllä siinä normaalilla maalaisjärjellä varustettu virkamies tai kansalainen tai toimittaja tai kuka tahansa osaa päätellä että varmastikaan ei ole noudatettu lakia

ne jotka eivät olleet silloinkaan valmiita hyväksymään tätä lakia kokivat erittäin pahaksi sen että vaalin laskutapa on niin sekava että tavallinen kansalainen ei sitä ymmärrä ja perusteltiin että dhondtin laskutapa opetetaan jo koulussa että sen kaikki kansalaiset ymmärtävät

raskasta aikaa se oli niillekin jotka selvisivät noista vuosista vammautumatta taistelukentällä tai jotka hoitivat tehtävänsä kotirintamalla

herra puhemies

hallitusohjelmaanhan on kirjattu että hallituksen päätösten tulee olla sellaisia että tuloerot kaventuvat ja näin on tehty verotuksella sitä avittaen erityisesti että hyvätuloisten verotusta on kiristetty ja pienituloisten verotusta on kevennetty

sen takia olenkin ihan ällistynyt kuullessani että perussuomalaiset haluavat tämän lain hyväksytyksi tässä kokouksessa

mitä sitten taas tulee niihin ohjeisiin onko syytä puuttua asiaan vai ei niin olen kummeksunut sitä koko ajan olen kummeksunut sitä jo silloin kun tätä lakia ensimmäisen kerran säädettiin miksi ihmeessä siinä ei ole rangaistussäännöstä

totta on tietenkin että työ on se joka parhaiten nostaa ihmiset pois köyhyysloukusta ja sitä hallitus tässä on yrittänyt tehdä

luulen että harva niistä jotka sota aikaan elivät parhaimpia vuosiaan saattoi edes kuvitella millaiseksi suomi sotaa seuraavina vuosikymmeninä kehittyisi

entistä enemmän minua hämmästyttää että perussuomalaiset nyt haluavat että tämä epädemokraattiseksi koettu äänikynnys hyväksytään ja haluavat että tämä sekavaksi moitittu vaalilaskentatapa hyväksytään

nyt tässä isossa rakennepaketissa varmasti kaikkia ehkä jopa edustaja mustajärveä joka ei ollut meidän kokouksessamme viikonvaihteessa huolestuttaa se millä tavalla voidaan taata se että kuntalaisten peruspalvelut säilyvät ja nimenomaan usko siihen ja luottamus siihen että hallitus tekee tasavertaisesti ja tasa arvoisesti niitä päätöksiä niin että toteutuvat nämä reunaehdot että kansalaisten peruspalvelut jatkossakin säilyvät

niihin samoihin aikoihin käytiin keskustelua siitä voidaanko säätää siitä että myös kansanedustaja voi olla lahjomarikoksen kohteena tai lahjoman ottajana ja sekin oli tosi vaikea saada täällä läpi

ihan normaalilla maalaisjärjellä jokainen ymmärtää että totta kai voi olla ja ilman euroopan neuvoston säännöksiä ei tähänkään varmaan olisi päästy puuttumaan

onneksi nyt on edes siihen puututtu

kalmari sanoi että eihän se ole mikään ongelma että tässä ei ole säädetty rangaistavaksi suoranaista valehtelua ja vilpillisyyttä ja väärää toimintaa

ensin kokoomus sitten keskusta sitten kuulimme ruotsalaisen kansanpuolueen ja vihreän liiton sanomana että kaikki ovat halunneet tätä lakia

ensimmäisestä maailmansodasta toipunut eurooppa ei päässyt niin vähällä vaan se päätyi uuteen sotaan parikymmentä vuotta myöhemmin

oletteko te nyt ministeri risikko sitten estänyt tämän lain tänne tuomisen kun kaikki hallituspuolueet sitä ovat halunneet ja kaikki oppositiopuolueet haluavat

sen lisäksi tuntuu aika oudolta että tämä ei ole ainoa

rouva puhemies

tässä suomenmaassa niin reumapotilaat kuin muutkin potilaat joutuvat maksamaan poikkeuksellisen paljon itse sairastamisestaan verrattuna moneen muuhun euroopan unionin maahan ja nyt on huomattu että yksityistäminenkin tulee kalliimmaksi kuin julkinen terveydenhuolto

siitäkin olemme kuulleet että kaikki haluavat sen tuoda tänne mutta kuka sen on estänyt

toivottavasti ministeri nyt poistaa pelkoni siitä että tässäkin on taustalla kysymys yksityistämisestä ja yksityisille mahdollisuus kerätä voittoja potilaiden kustannuksella

herra puhemies

ihmettelen sitä niin kuin monessa muussakin puheenvuorossa miksi ihmeessä tätä muutosta ei voida toteuttaa että kaikki lapset saisivat sen lapsilisänsä